kuntien taloudellinen ja toiminnallinen liikkumavara paranee kun lakisääteisiä tehtäviä karsitaan ja velvoitteita uudistetaan hallitusohjelmassa esitetyllä tavalla

erittäin tärkeä on hallitusohjelman kirjaus siitä että säädösmuutoksia valmistellaan yhdessä kuntien kanssa joissa on arjen asiantuntemusta ja innovointikykyä

myös hallitusohjelman vapaakuntakokeilu helpottaa tehokkaiden palvelutuotanto ja toimintatapojen kehittämistä paikallisia tarpeita vastaaviksi

arvoisa puhemies

edustaja salolainen nosti esiin erittäin tärkeän asian nimenomaan tämän että ukrainan kriisin myötä nato jäsenyyden kannatus on sekä puolueiden että kansalaisten keskuudessa ruotsissa kasvanut ja ilmeisesti mikäli ymmärsin oikein siellä ainakin periaatteen tasolla ollaan valmiita mahdollisesti nopeisiinkin muutoksiin turvallisuuspoliittisissa ratkaisuissa

ja samoin tästä nato jäsenyydestä on ajateltu laajasti että mikäli sellainen tilanne joskus eteen tulisi että se olisi ajankohtaisempi niin sitä haettaisiin yhdessä ruotsin kanssa

arvoisa puhemies

olemme keskustelleet täällä jo muutamaan otteeseen mahdollisuudesta ottaa käyttöön katto vaalikampanjoinnissa käytettävälle rahasummalle

itse asiassa en pidä ehdokkaan oman rahan käyttöä erityisen ongelmallisena mutta sitä vastoin voisi hyvinkin olla suotavaa määrittää yläraja ehdokkaan saamien lahjoitusten yhteissummalle

tämä yläraja voisi joko olla kiinteä summa tai määräytyä jollain kaavalla ehdokkaan vaalikampanjassa käyttämistä omista rahoista

en ota tämän kaavan sisältöön kantaa mutta kuitenkin tämä lisäisi mielestäni omalta osaltaan eri ehdokkaiden välistä tasapuolisuutta

ongelma ei tietenkään varsinaisesti poistuisi niissä tosin aika harvinaisissa tapauksissa joissa lautakuntiin valitaan henkilöitä jotka eivät ole olleet edes ehdolla kuntavaaleissa mutta äänestäjän kuluttajansuoja olisi kuitenkin edes hieman nykyistä parempi

kenties tämän muutoksen avulla voitaisiin hieman jopa kasvattaa kansalaisten äänestysintoa

arvoisa puhemies

tässä keskustelua seuranneena ja täällä nyt ainoana hallituspuolueiden edustajana tänään illalla tässä vaiheessa kiitän tietysti sosialidemokraatteja ahkeruudesta mutta kun näitä teidän puheenvuorojanne tänään on kuunnellut niin tulee väistämättä mieleen että missä on ja mikä on sosialidemokraattien vaihtoehto

hallitusohjelman mukaan kunnille ei ole tulossa vaalikauden aikana olennaisia uusia velvoitteita ja vanhoja lakisääteisiä tehtäviä on tarkoitus tarkastella uudestaan ja karsia aikojen saatossa tarpeettomiksi jääneitä tehtäviä

myös tämä kuntakokeilu johon tässä on jo muutamaan otteeseen viitattu jossa kunnat saavat järjestää palvelunsa nykyistä vapaammin ja tehokkaammin on mielestäni hyvä asia

pyytäisinkin nyt vielä ministeri vehviläistä tarkentamaan millä aikataululla ja missä laajuudessa mainittua kuntakokeilua on mahdollista toteuttaa ja millaisia säästöjä siitä on pitkällä tähtäimellä odotettavissa

myös tässä sosiaali ja terveysministeriön pääluokan kohdalla valtiovarainvaliokunta on mietinnössään pohtinut suomalaisen kliinisen lääketieteen tutkimuksen kansainvälisesti huippuluokkaa olevaa vaikuttavuutta ja sen vaatimia edellytyksiä

valiokunta toteaakin että lääketieteelliseen yliopistotasoiseen tutkimukseen osoitetun rahoituksen jo vuosia kestänyt jatkuva väheneminen aiheuttaa uhan tutkimuksen tason laskusta

valtion ensi vuoden budjetin hyväksymisen yhteydessä joudutaankin tekemään lukuisia leikkauksia jotka ovat kipeitä mutta silti tuiki tarpeellisia

tähän maaliin tähtääviä toimia ovat muun muassa jo päätetyt tuloveronalennukset sekä työelämän rakenteiden joustavoittamiseksi tehtävät uudistukset

hyvään lopputulokseen pääsemiseksi on toisaalta päätetty puuttua yhteiskuntaa monin eri tavoin rajoittavien ja säätelevien normien poistamisella

valiokunta onkin katsonut aiheelliseksi lisätä resursseja perusopetuksen laadun parantamiseen ja kerhotoimintaan sekä nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön

vaikka kyseessä on sinänsä pieni määrärahalisäys koko valtion budjettiin suhteutettuna on se kuitenkin selkeä osoitus hallituspuolueiden halusta parantaa lasten ja nuorten turvallisen kasvun ja kehityksen edellytyksiä

kuitenkin sopii toivoa että nykyiseen euroopan laajuiseen maahanmuuttokriisiin löydetään toimivia ratkaisuja sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja että todellisia avuntarvitsijoita voidaan auttaa lähtömaissaan tai niiden välittömässä läheisyydessä

mikäli näin ei kuitenkaan käy ja tulijamäärä pysyy nykyisellä tasolla putoaa asiaan liittyviltä määräraha arvioilta pohja pois ja puhutaan vähintään useiden satojen miljoonien eurojen lisäkustannuksista

arvoisa puhemies

kyseessä on kunnianosoitus ja kädenojennus henkilöille jotka ovat maamme itsenäisyyden säilyttämiseen henkensä ja terveytensä menettämisen uhalla osallistuneet

edustajat jarva ja sitten toinen asia jota pidän äärimmäisen hyvänä asiana täällä puhutaan tästä eun kari ottivat äsken esille eussa suunnitellun asedirektiivin

maamme puolustus pohjautuu yleiseen asevelvollisuuteen ja reserviläisarmeijaan eikä puolustusvoimilla ole eikä todennäköisesti ole tulevaisuudessakaan riittävästi resursseja ylläpitää riittävän kattavasti reserviläisten perustaitoja

toiminta perustuukin hyvin pitkälti omaehtoiseen harjoitteluun ja yksi tärkeimmistä perustaidoista on ollu oikeestaan historiallista sikäli koska tässä tapahtuu selkeä murros uuteen parempaan suuta tai huone hyvä ampumataito

koko liikennemarkkinaa tuota noin neljänkymmenen miljardin kokonaisuutta eikä yksistään mietitä että mihinkä pieniin tätä on reserviläisten keskuudessa laajasti ylläpidetty harjoittelemalla omilla välineillä omalla ajalla ja omalla kustannuksella

suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien maassa on erittäin tärkeää että liikenneyhteydet ovat kunnossa ja kuljetuskustannukset pysyvät kohtuullisena ja samoin tilausten toimittamiseen kuluva aika

eteläpohjois suunnan lisäksi tähän liittyvät olennaisesti toimivat poikittaisyhteydet erityisesti satamiin itälänsi suunnassa niin tie kuin raideverkolla ja tähän on myös valtiovarainvaliokunta ottanut mietinnössään kantaa

pyytäisin arvon liikenneministeriltä lyhyttä katsausta siihen millaisia suunnitelmia hallituksella on toimivien poikittaisyhteyksien ja suomelle tärkeiden kasvukäytävien kehittämisen osalta

arvoisa puhemies

tähän edelliseen puheenvuoroon yhtyen lyhyellä tähtäimellä tosiaan tämä indeksin leikkaus ei sinänsä suoraan ainakaan huononna opiskelijoiden tilannetta

no joka tapauksessa omana opiskeluaikanani havaitsin monesti sen että työssäkäynti ei ollut hirvittävän kannustavaa opintojen aikana koska opintotuen tulorajat olivat hyvin tiukat

eli itse katsoisin kyllä hyvänä vaihtoehtona jatkossa että kun tätä opintotuen kokonaisuudistusta tehdään niin kiinnitettäisiin huomiota näihin opintotuen tulorajoihin siten että ne toimisivat kannustavina työntekoon ja toisivat siten myös opiskelijoille työkokemusta mikä olisi jatkossa tärkeää opintojen jälkeen työelämään siirryttäessä

keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin

kiitän hallitusta sen eduskunnalle antamasta tiedonannosta liittyen suomalaisen työn ja teollisuuden kilpailukykyä merkittävästi vahvistaviin toimenpiteisiin

kuten moni on tänään jo täällä todennut nämä uudistukset ovat nykytilanteessa välttämättömiä ja erittäin tärkeitä koska niillä voidaan synnyttää uusia työpaikkoja ja toivon mukaan erityisesti vientiteollisuuteen

ilokseni voin todeta että hallitus on osoittanut erittäin hyvää harkintaa ja myös tärkeää kykyä kuunnella kansalaisten mielipidettä peruessaan alun perin suunnitellut sunnuntai ja ylityölisien leikkaukset

kieltämättä ne toteutuessaan olisivat vaikuttaneet varsin merkittävästi erityisesti pienipalkkaisten naisvaltaisten alojen palkkatasoon

pidänkin siten nyt suunniteltua muutosta alentaa lomarahojen tasoa olennaisesti parempana vaihtoehtona ja käsittääkseni myös kansan selkeä enemmistö on valmis tukemaan lomarahojen pientä leikkausta

vaikka työllistämisen kustannukset ovat suomessa suhteellisen korkeat korkeiden sivukulujen ja kireän verotuksen vuoksi työntekijän ostovoima ei sitä vastoin ole välttämättä erityisen korkea

kun hallitus nyt yhdessä näiden uudistusten kanssa samalla kaavailee merkittäviä veronalennuksia erityisesti pieni ja keskituloisille palkansaajille on työntekijän tulevaisuudessa käteenjäävällä palkalla yhä varsin kohtuullisesti ostovoimaa

se parantaa erityisesti nuorten koulutettujen naisten uramahdollisuuksia minkä myös edustaja vikman toi äsken ansiokkaasti esille

arvoisa puhemies

hallituksen nyt tiedoksi antamien toimenpiteiden lisäksi toivoisin suomalaisessa taloudessa ja yhteiskunnassa silti kokeiltavan vieläkin uudistushenkisempiä toimenpiteitä joista koko yhteiskunta voisi hyötyä

yhtenä esimerkkinä mieleeni tulee erityisesti viron yritysveromalli jossa veroa ei makseta yrityksen kirjanpidollisesta tuloksesta vaan ainoastaan ulos jaettavasta voitosta

käsittääkseni tämä malli lisäisi olennaisesti investointeja myös suomessa ja toisi siten maahamme kauan kaivattuja uusia työpaikkoja

arvoisa puhemies

puheeni päätteeksi haluan vielä kiittää erityisesti kristillisdemokraattista eduskuntaryhmää heidän pitämistään rakentavista oppositiopuheenvuoroista

arvoisa puhemies

mikäli ymmärsin äsken oikein niin edustaja biaudet esitti huolensa siitä että suomi on hänen mukaansa toiminut riittämättömästi viime syksynä tehdyn vapaaehtoisen taakanjakomekanismin suhteen

ja vaikka edustaja biaudet tosiaan arvosteli suomea siitä ettemme ole vastaanottaneet riittävää määrää turvapaikanhakijoita niin olemme suomessa kuitenkin toteuttaneet viime syksynä solmittua sopimusta muihin eu maihin verrattuna mielestäni hyvinkin pedantisti

siten kritiikki vapaaehtoisen taakanjakosopimuksen noudattamatta jättämisestä tuleekin kohdistaa suomen sijasta aivan muihin eu maihin

muiden eu maiden toiminta tässä vapaaehtoisessa taakanjakomekanismissa ja sen tehdyn sopimuksen noudattamisessa ei missään nimessä myöskään lupaa millään tavalla hyvää edustaja räsäsen mainitseman eu komission suunnitteleman dublin sopimuksen uudistuksen kannalta

itse asiassa talouskasvun edellytyksiä parantavia toimenpiteitä olisi pitänyt tehdä jo viime vuosikymmenen lopulla mutta parempi kuitenkin myöhään kuin ei milloinkaan

näillä toimilla pyritään luonnollisesti kääntämään myös vaikea työttömyystilanteemme nousuun

kokonaisuutena kunnille ei hallitusohjelman mukaan ole tulossa olennaisesti uusia velvoitteita tai jos niitä tulee niin kustannukset korvataan kunnille täysimääräisesti

tämä mahdollistaa sen että kunnat voivat huomattavasti nykyistä laajemmin hyödyntää paikallisten olosuhteiden tarjoamia mahdollisuuksia palveluiden tuottamisessa

suunniteltujen muutosten lisäksi näköpiirissä oleva palkkamaltti luo hyvät edellytykset kilpailukykymme palauttamiselle ja suomelle elintärkeän viennin saamiseksi lopulta nousuun

mikäli turvapaikanhakijoita kuitenkin tulee suomeen samalla tahdilla kuin tänä syksynä on aiheutuva kustannus moninkertainen eli useita satoja miljoonia euroja budjetoitua suurempi

arvoisa puhemies

tästä kaikesta huolimatta meillä on jatkossakin varsin pitkä matka kuljettavanamme jotta julkinen talous saadaan tasapainoon ja yksityisen sektorin pyörät jälleen kunnolla pyörimään

asian käsittely keskeytetään kiitoksia hyvästä keskustelusta päiväjärjestyksen ase kourat neliöt neljännestä kate kahdenteenkymmenenteen kahdeksanteen keskustelu ja seuraava täysistunto on keskiviikkona kolmaskymmenes yhdeksättä kaksituhattaviisitoista

kello kymmenen d

arvoisa puhemies

on toki totta että suomen työllisyystilanne on erittäin heikko ja on koko ajan heikentynyt tässä menneiden vuosien kuluessa mutta on kuitenkin huomioitava myös se että olemme kärsineet pahasta lamasta jo seitsemän vuotta ja nämä lamaan johtaneet tekijät eivät ole pelkästään suomesta riippuvaisia

kysymys kuuluukin nyt mikä olisi taloutemme tila ja työttömyysasteemme ellei näitä hyvin merkittäviä muutoksia olisi lainkaan tehty

sivistysvaliokunnan mietinnössä liittyen hallituksen esitykseen laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta todetaan muun muassa seuraavaa

lakiesityksen mahdollistamalla yhteistyöllä parannetaan resurssien tehokasta hyödyntämistä esimerkiksi päällekkäisyyksiä välttäen sekä lisäarvon tuottamista opiskelijalle nykyistä laajemmalla kieltenopetustarjonnalla

esityksen toteutuminen vahvistaisi muun muassa harvinaisten kielten opiskelumahdollisuuksien lisäämisen ilman että muusta opetuksesta ja sen laadusta tarvitsisi tinkiä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kieltenopiskelun valinnanvapaus toisi laajentuessaan yhä useampia kansainvälisten kielten osaajia työelämään sekä tarjoaisi erinomaisia jatko opinto ja työmahdollisuuksia koti ja ulkomailla

hallituksen tuleekin tehdä voitavansa sen suhteen että kielikokeilu tuottaa mahdollisimman laaja alaisen monipuolisen ja kattavan kuvan koululaisten ja opiskelijoiden kieltenopiskelutarpeista koko maan alueella

tämä edustaja heinosen laatima lakialoite on tärkeä askel terrorismin torjunnassa ja kuten on todettu terrorismin uhka on kasvanut muun euroopan tavoin myös täällä meillä suomessa

surullisia esityksiä terrorismista ja myös sen uhasta ovat pariisin marraskuiset iskut sekä muun muassa brysselissä niiden jälkeen ollut vakava uhkatilanne

kuten edustaja heinonen totesi tällä viikolla myös suomessa on pidätetty henkilöitä jotka ovat epäiltyinä ulkomailla terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta

nämä pidätykset ovat luonnollisesti erittäin tärkeitä yleisen turvallisuuden takaamiseksi mutta ne myös osoittavat että valmiutta torjua terrorismia on suomessakin nostettava edelleen

arvoisa puhemies

tässä lakialoitteessa on aivan oikein todettu että useissa muissakin euroopan maissa pyritään ennalta ehkäisemään maan kansalaisuuden saaneita henkilöitä lähtemästä terroristien hallussa oleville taistelualueille

yksi olennainen keino on edustaja heinosen ansiokkaasti laatimassa lakialoitteessa esitetty terroristiryhmään kuulumisen kriminalisoiminen

kiitänkin lopuksi edustaja heinosta tästä erittäin tärkeästä lakialoitteesta

arvoisa puhemies

kuntatalouden tila on todella ollut viime vuosina hyvin kireä ja vielä edustaja aalto sen jälkeen siihen ovat osaltaan kuntien omien toimien lisäksi vaikuttaneet myös edellisten hallitusten toteuttamat valtionosuusleikkaukset sekä kuntien lisääntyneet tehtävät